kannatan ed

mustajärven tekemää pykälämuutosta

arvoisa puhemies

kannatan ed

arvoisa puhemies

asiasta on äänestettävä vietti ajaa edustaja rönni tein kannatan ed

äänestyksessä on annettu ääni ja seuraavasti ja asatakaksikymmentäkahdeksan eli neljäkymmentä ja nolla poissa rönnin esitystä

arvoisa ministeri linden aiotaanko maakunnissa olevien kansalaisten päivälehtien jakelu siis näivettää pikkuhiljaa kokonaan

kärsijinä ovat myös lehtien lukijat joilla ei ole enää varaa tilata lehtiä kotiinsa

ministeri linden mitä hallitus aikoo tehdä että tämä epäoikeudenmukaisuus ei toteudu

arvoisa puhemies

vanhustenhuollossa sosiaalipalveluista perittävä asiakasmaksu perustuu asiakkaan maksukykyyn suhteessa palvelujen käyttöön ja ikäihmiset hankkivat palveluja julkisten palvelujen ohella myös yksityisiltä

kysynkin arvoisalta ministeriltä

monen pienituloisen eläkeläisen tulot ovat täysin riittämättömiä palvelumaksuista aiheutuvia menoeriä kattamaan

jos tosiaan orjallisesti olisi menetelty noudatettu hallituksen esitystä niin jatkossa ainakin osalla näistä toiminta alueista työskentely olisi ollut vähemmän toimivaa

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa

tällä hetkellä jo voidaan todeta että on erilaisia kuntien yhteistoiminta alueita joilla myös esimerkiksi sijaismenettelyt ja muut toimivat erinomaisen hyvin

todella ed

kaltiokumpu on tässä lakialoitteessaan kiinnittänyt huomiota erittäin tärkeään asiaan ja uskon että suurin osa meistä edustajista tätä epäkohtaa ei ole tiedostanut

uskon että nimiä olisi löytynyt salista helposti yli sata mutta ei se estä vaikka tässä vähemmän on nimiä edustaja ei varmaan ole kysynytkään hyvin suurelta joukolta sitä että asianomainen valiokunta voi puuttua tähän asiaan pyytää ministeriöstä selvityksen ja viedä asiaa eteenpäin

edelleen aivan lopuksi arvoisa puhemies tästä tehtävien liiasta eriyttämisestä

siihen myös asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin huomiota ja valiokunnan puheenjohtaja viittasi tähän lausumaehdotukseen enkä toista sitä enää mutta sen kautta varmasti myös toiminta jatkossa järkevöityy

muistaakseni aivan vastoittain oli yksi esimerkki lehdessä joka liittyi hengenpelastukseen ja henkilön kuntoutukseen ja tämä sitten asianomaiselta henkilöltä evättiin

eli olisi oikeus ja kohtuus että tämä epäkohta joka on tässä lakiesityksessä tavalla tai toisella sitä varmasti joudutaan hiomaan mahdollisimman nopeasti pystyttäisiin poistamaan

ainakin osassa suomea juuri käräjäoikeus ja kihlakuntauudistuksen myötä poliiseilla merkittävä osa työajasta menee asiakkaiden kuljetuksiin jopa satoja kilometrejä mutta sata kilometriä on varsin yleinen matka

tällä tavalla varsinaista työaikaa menee tietyllä tavalla toissijaiseen työhön

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja jo viittasi omassa puheenvuorossaan näihin riittävän ajoissa tehtäviin maksujen tarkistuksiin

näiltäkin osin niin kuin monelta muulta osalta valtion palvelut ovat tietyiltä kansalaisilta siirtyneet entistä kauemmaksi

kuitenkin tukipolitiikka nykyisin suosii luopujia ja esimerkiksi maa ja metsätalousvaliokunnassa maaseutunuoret esittivät että peltojen siirtymistä aktiiviviljelijöille tulisi edistää esimerkiksi perikunnalle asetettaisiin vero eikä niin kuin hallituksen puolelta oltiin suosimassa myyjiä ja antamassa myyjille verovapauksia jotka eivät olisi menneet hintoihin

todella tässä jo aiempinakin vuosina on tullut hankaluuksia

kun aluehallintoviranomaisilla on lakisääteinen tehtävä arvioida kuntien palvelujen saatavuutta niin tässä voi perustellusti kysyä kenen tehtävä olisi sitten arvioida valtion palvelujen saatavuutta

esimerkiksi kun järjestöillä on omat kalenterit niin siellä sitten niitten painatus tapahtuu jo varsin aikaisessa vaiheessa ja sitten kun siellä on väärät euromäärät tämä aiheuttaa sekaannusta ja toisaalta myös sitten jos sinne lappuja väliin laitetaan se lisää työtä ja kustannuksia

mikä on teidän kantanne tämän suuntaiseen aktiiviviljelijöiden toimintaedellytysten parantamiseen ja muun muassa mitä kuuluu byrokratiatalkoisiin ja niin edelleen

toinen asia johon valiokunta kiinnitti huomiota on tämä maksujärjestelmän monipuolistaminen

on syytä tässä todeta kun molempiin niin poliisitoimeen kuin rajavartiolaitokseen voimakkaasti on vaikuttanut myös tuottavuusohjelma josta käytetään myös nimeä henkilöstön vähentämisohjelma että jopa ruumiinkuljetus kun oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin ruumista kuljetetaan on kilpailutettu

tosiaan tähän maksamisen helppouteen liittyen nykyaikana ei luulisi sen olevan mahdotonta että myös matkapuhelimella nämä maksut voidaan hoitaa

sitten tähän seitsemän vuorokauden määräaikaiseen maksuun liittyen muutama sana

kannatan

eli tuottavuutta ei kyllä saavuteta jos henkilöstöpuolelle vielä palaan yksinomaan pelkillä henkilöstön vähennyksillä ja leikkauksilla

tämä indeksiehto jos laukeaa niin sen mukaanhan sitten tavallaan automaattisesti nämä korotukset toteutuvat mutta tässä seitsemän vuorokauden maksussa tämä indeksiehto ei lauennut ja niinpä sitten täällä on hallituksen esitys että tätä kyseistä kalastuksenhoitomaksua määräaikaista maksua korotettaisiin eurolla

arvoisa puhemies

sitä on perusteltu tuolla lakiesityksessä mutta myös muutamissa asiantuntijalausunnoissa sillä että houkutellaan tavallaan kun tätä korotetaan vuosimaksun maksamiseen

toki tämä näkyy sitten myös rajoilla ja tietyllä tavalla tai toisella heijastuu niitten henkilöitten turvallisuuteen jotka asuvat näillä rajaseutualueilla

henkilökohtaisesti en usko samoiten eivät usko tämän vastalauseen allekirjoittajat siihen että tämä korotus lisäisi tavallaan tuloja

se on toiminut erittäin hyvin mutta nyt esimerkiksi kun kokeillaan turvallisuuspalvelujen varmistamista poliisin rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen puolella niin kyllä tämä siinäkin mielessä ontuu kun ei ole määrärahoja näitten välineitten hankkimiseen

päinvastoin epäilen että tietysti sillä mitä tästä määräaikaisesta luvasta viikon kalastusluvasta maksetaan ei kokonaissumman kannalta kovin suurta merkitystä olekaan

kuitenkin kun jo ase maksaa niin tämä ei missään mielessä ole hieno asia vaan toivoisi että sitten maksutta nuori saisi aseen tässä toisessa vaiheessa käyttöön

arvoisa puhemies

otan esimerkkinä että tätä seitsemän vuorokauden lupaa lunastavat usein tällaiset nuoret jotka tulevat kotiseudulleen lomillaan ja kalastavat sitten päivän kaksi kolme ja turistit ja niin edelleen

tämän myötä uskon että pystyttäisiin myös näissä vastaanottokeskuksissa vähentämään näitten odottajien määrää

on aivan ymmärrettävää että jos kunnille tässäkin kaatuu kohtuuttomia lisäkustannuksia se myös heijastuu sitten kotouttamiseen johon määrärahoja on erittäin vähän eli tärkeimpään asiaan määrärahat puuttuvat

on siellä valo

toisaalta vielä yhdestä asiasta eli näitten kalastuksenhoitomaksujen käytöstä arvoisa puhemies

näistä hän ja kalastuksenhoito maksut niin nämä kalastuksenhoitomaksuthan menevät kalastusalueille ja kalavesien omistajakorvauksina

meillä on todella isoja kalastusalueita ja siellä nämä varat käytetään pääsääntöisesti lyhentämättömänä kalavesien hoitoon

arvoisa puhemies

totean muun muassa että suomen vapaa ajankalastajien keskusjärjestön lausunnossa on kiinnitetty tähän asiaan huomiota

kun vajaa neljännes menee näihin omistajakorvauksiin ja toisaalta kun onkiminen ja pilkkiminen on vapaata niin ei siinä ole näistä kalastusmuodoista tarvetta kalavesien hoitoon

niinpä toisaalta tämäkin rahasumma voitaisiin sitten käyttää tosiaan toivottavasti entistä enemmän koko maassa kalavesien hoitoon eikä sitten joihinkin muihin tarkoituksiin

kannatan

tietysti tämä tässä vaiheessa on sitten omistajien itsensä päätettävissä

niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on todettu tämän lain riistahallinnon uudistuksen tarkoituksena on ollut hallinnon virtaviivaistaminen

arvoisa puhemies

todella riistanhoitoyhdistykset jatkossakin säilyvät ja niitten koordinoimana muun muassa tehdään merkittävästi juuri riistanhoitotyötä riistalaskentaa ja myös tätä suurriistavirka apu toimintaa joka on noussut viime vuosina ja varsinkin viime syksynä entistä korostetumpaan asemaan

toki vaikka tämä on vapaaehtoistyötä se maksaa ja muun muassa riistakantojen laskennassa ja petoyhdysmiestoiminnassa toivoisi että jollakin aikavälillä myös jonkinlaisia korvauksia voitaisiin saada

nimittäin kun ajatellaan muun muassa hirvikannan harventamista ja edellä mainittua vapaaehtoistyötä on epärealistista kuvitella että virkamiestyönä voitaisiin näistä jatkossakaan selvitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toivottavasti niin kuin lausumassa on jos riistanhoitoyhdistysten menoihin saadaan hiukan enemmän varoja tätä kautta myös varmennetaan tulevaisuudessa näitä tärkeitä töitä jotka mainitsin

aiemmin riistanhoitopiirit tämän asian pystyivät hoitamaan ja nyt tietysti paikallisuus tavallaan kärsii mutta tosiaan valiokunnan mietinnössä on sanottu että tätä asiaa seurataan

toivottavasti kuitenkin joka tapauksessa pyydetään riistanhoitoyhdistyksiltä lausunnot ja tätä kautta tehdään oikeita päätöksiä

väestön ja mukaisina kaksikymmentäkaksi pykälää siitä kielestämme momenteiltaan ensimmäinen momentti lystiä kähkönen arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti monta kertaa tässä salissa olen todennut että en kannata lakiin kirjattavia kiinteitä opetusryhmiä

jollekin opettajalle yksikin oppilas on liikaa

puhun kolmenkymmenen vuoden opettaja tai rehtorikokemuksella

edelleen arvon kollegat kuunnelkaapas ollaan luokassa joustavuuden kannalta

on myös tilanteita että opetettava alue on sellainen puhun nyt kursseista että siinä on tärkeä jakaa oppilasryhmä esimerkiksi kahteen ryhmään ja jossakin muussa tilanteessa on sellainen opetettava aihealue että silloin pidetään yhdessä ryhmässä

vielä meidän on muistettava että kun kunnissa on tietty raha käytettävissä niin myös kuntapäättäjät ovat keskeisessä asemassa siinä miten priorisoidaan käytettävissä olevia resursseja

työpaikat katoavat suuret ikäluokat jäävät pois työelämästä ja huoltosuhde heikkenee erityisesti syrjäisillä maaseutualueilla

harvaanasuttujen alueiden turvallisuustilannetta kuvaavan raportin mukaan ihmisten kokema turvallisuudentunne on laskenut viimeisten vuosien aikana

sosialidemokraattien mielestä maaseutupolitiikan tavoitteena pitää olla maaseudun elinvoimistaminen rakenneongelmien lievittäminen asukkaiden toimeentulon palveluiden ja yhdyskuntien toimivuuden parantaminen sekä maaseudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistaminen asumisen ja yrittämisen sijaintipaikkana

nykyinen hallitus ei ole onnistunut aluepoliittisissa tavoitteissaan mikä näkyy myös alueella asuvien ihmisten hätänä

kajaanin opettajankoulutuksen ja heinolan reumasairaalan lopetukset sekä hätäkeskusten määrän puolittaminen ovat tämän hallituksen aluepolitiikan viimeaikaisia konkreettisia käytännön toimenpiteitä

maaseutupoliittinen selonteko on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan hyvä mutta ympäripyöreä ja vailla konkreettisia ja sitovia toimenpide esityksiä

toimenpiteet jäävät niin selonteossa kuin maa ja metsätalousministeriön asettaman harvaanasutun maaseudun ongelmia selvittävän työryhmän raportissakin suurelta osin selvityksen tasolle

esityksien muuttamisilla päätöksiksi on todella kiire mikäli harvaanasutun maaseudun tyhjentämistä halutaan edes hidastaa ja tietysti päätökset tarvitsevat useimmiten myös rahaa

paikkakunnan saavutettavuus on yksi keskeinen kriteeri elinkeinoelämän toimintaedellytysten mutta myös yksityisten kansalaisten kannalta

hallituksen lupaus varautua kaikkien tieluokkien jatkuvaan kohentamiseen ja uusien yhteyksien lisärakentamiseen ei ole uskottava sillä perustienpidon ja muuan alemmanasteisen tieverkon nykyinen rahoitus ei riitä edes niiden säilyttämiseen nykytasolla

hätäkeskusalueiden laajetessa maantieteellisesti hätäkeskuspäivystäjien paikallistuntemus heikkenee ja nopea avunsaanti vaarantuu

hätäkeskusten väheneminen ja henkilöstön vajaus aiheuttavat yhteiskunnan keskeiselle turvallisuuspalvelulle hallitsemattoman riskin

arvoisa puhemies

muutama sana myös omasta puolestani ja ensin taustoiksi että kotikunnassani tälläkin hetkellä yritetään poistaa poliisin luvalla yhtä karhua joka pihapiireissä on pyörinyt ja myös oman kesämökkini luona niitä oli kuukausi sitten seitsemän kappaletta yhtä aikaa ja kansainvaellus liittyi siihen ihan katsomaan

poliisin työajasta entistä suurempi osa menee byrokratian pyörittämiseen ja asiakkaiden kuljettamiseen paikkakunnalta toiselle

mutta arvoisa puhemies tässä talossa joskus kuulee puheenvuoroja ja toivoisi että niitä ei jatkossa kuultaisi eli tietyllä tavalla tulee tunne että joillakin kansanedustajilla on asennevamma myös metsästystä ja metsästäjiä kohtaan

rajavartiolaitoksen tuottavuusohjelmasta johtuen henkilökunnan väheneminen niin sanotuilla ei painopistealueilla heikentää perusvalvontaa ja mahdollisuutta reagoida eri valvontatilanteisiin

se on yksi harrastus ja hyvinkin tärkeä tietyillä alueilla muun muassa pohjois karjalassa ja toki sitten jos syyllistytään rikkomuksiin niistä on rangaistava

sekä poliisissa että rajavartiolaitoksessa tekniikan käyttö on hyvä apuväline mutta silläkään ei voida korvata ihmistyötä

koko suomen tulevan hyvinvoinnin ja talouden nousun perusta on kansallisesti ja alueellisesti keskeisen metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa

meillä lieksassa yksi poliisi on täysin työllistetty ollut koko syksyn näitten petoasioitten takia ja toisaalta me tiedämme hallintouudistuksen myötä ja muutenkin että poliisin työtehtäviin tavallaan ei tälläkään hetkellä näihin varsinaisiin työtehtäviin ole resursseja riittävästi

myös poliisipäällikkö tai apulaispoliisipäällikkökö hän tällä hetkellä on tämän uudistuksen myötä on vedonnut julkisuudessa että poliisin resurssit eivät riitä tähän että he joutuvat päivästä toiseen näitten asioitten kanssa pyörimään

toki tähän tarvitaan vapaaehtoisia henkilöitä hyvin paljon ja on tarvittu että nämä ihmisille todella vaaraksi olevat karhut on voitu poistaa

henkilöstön riittävyys kuntien taloudellinen tila sekä kunta ja palvelurakenneuudistus edellyttävät palvelutuotannon tehostamista

mutta minä toivoisin että jatkossa hyvin nopealla aikataululla voitaisiin päästä ratkaisuun joko riittävästi näitä lupia saadaan ministeriön puolelta tai tähän löydetään sitten organisaatiosta muualta henkilöt jotka sitten pystyvät nämä päätökset tekemään

myös järjestöt voivat tuottaa palveluita siellä missä yritysten palveluita ei ole mutta palvelutuotannon päävastuuta ei voida siirtää vapaaehtoistyön varaan

erityisesti on ihmeteltävä sitä että keskusta on ollut keskeisesti myötävaikuttamassa niiden heikkenemiseen

olisi ehdottomasti toivonut että täällä vähintään liikenneministeri vehviläinen ja sisäministeri holmlund olisivat olleet vastaamassa kysymyksiin ja ottamassa vastaan myös edustajien terveisiä

kun ed

pulliainen totesi että oulussa ei sellaisia opettajia löydy joille yksi oppilas on liikaa niin uskon kyllä että tämä oli tämmöinen kevennys tähän vakavaan asiaan

mutta tosiaan tällä vertauksella tarkoitin sitä että toki opettajakunnassakin on henkilöitä jotka eivät sovellu siihen ammattiin

eli opetusryhmien pienentämisellä ei pystytä parantamaan sitten näitä oppimistuloksia

edellisessä puheenvuorossani jäi toteamatta että lakiin sidotut tarkat maksimirajat ryhmille jäykistävät opetuksen järjestelyä isoissa yksiköissä varsinkin isoissa kouluissa joista myös puhujalla on kokemusta

aivan lopuksi arvoisa puhemies toki suurimmassa osassa kunnista vaikka on hyvää tahtoa resurssit ovat liian vähäiset

viittaan näihin valtionosuuslinjauksiin jotka omassakin ryhmässäni on tulevalle vuodelle mutta myös kuntapäättäjillä on keskeinen rooli tässä asiassa

arvoisa puhemies